yritän tällä sanoa että olen kyllä erittäin vakuuttunut siitä että vaikka tätä rajausta ei tehtäisi tämä ei todellakaan vaarantaisi suomalaisen metsäteollisuuden investointeja

mitä tulee sitten siihen että jos kreikka jää euron ulkopuolelle niin voin sen sanoa joka tapauksessa että tällä tavalla kreikkaa jatkuvasti eurossa roikuttaen se tartunta etenee kaiken aikaa ja ongelmat kasvavat viikko viikon jälkeen

nyt tuota kaikille avointa valmistelufoorumia ei otettu käyttöön vaan jossakin jonkun pienen porukan poliittisesti pienen porukan sittenkin pienen porukan piirissä valmistelu tapahtui

huomaan että ministerillä on ilmeisesti kiire

arvoisa puhemies

sen pitää kirjanpidossa osoittaa mikä on sellaista puuta josta voidaan maksaa täysi tuki mikä on sellaista puuta josta voidaan maksaa vain puolet tuesta

täällä käydyssä keskustelussa on kannettu monessa puheenvuorossa huolta siitä että tämä lisäys minkä hallitus eduskuntaan tuo ei sisällä riittävästi julkisia investointeja

mitä vielä tulee tähän tämmöiseen erilaiseen lupabyrokratiaan ja vastaavaan olkoon siitä yksi esimerkki kun aika loppuu vaan seuraava

kuinka kova kiire

toisaalta se että hän on valmis lähtemään tähän kaikkeen antaa hänelle nyt erittäin vahvan puhevallan vaatia eurooppalaisen integraation syventämistä pankkiunionin finanssiunionin ja poliittisen unionin tielle

arvoisa puhemies

siinäkin me olemme suhteellisesti ottaen varmasti euroopan johtava maa

minä en näe tässä suuria ongelmia

turpeesta viimeisenä

nyt kaivoslupa voidaan siis myöntää ja se oli näiden neuvottelujen tuloksena mitä käytiin pitkien kädenvääntöjen jälkeen yksi esimerkki siitä mikä mielestäni kertoo kumminkin aika joustavasta tavasta

maailmassa nimittäin vain kahdessa maassa on riittävän selkeät ja yksiselitteiset päätökset olemassa tästä asiasta miten ydinjäte loppusijoitetaan ja ne maat ovat suomi ja ruotsi

olen yrittänyt kysyä teollisuudelta että sanokaa nyt onko mahdollista että esimerkiksi satatuhatta kuutiota menisi sellaista kuitu ja tukkipuuta polttoon jonka ei pitäisi pitää sinne mennä

niin kauan kuin kivihiiltä käytetään kyllä varmaan kannattaa mieluummin käyttää turvetta kuin kivihiiltä

ensimmäinen liittyy siihen että tällä esityksellä säädellään muita kuin sijoitusrahastolain mukaisesti säänneltyjä rahastoja ja yrityksiä

hallitus olisi tästä laista riippumatta ja huolimatta kun sillä oli kiihko muuttaa lainsäädäntöä todennäköisesti sen tehnyt ja avannut ovet kivihiilelle sellaisessakin tilanteessa

ensinnäkin minä olen kuunnellut ainakin kaksi perussuomalaisten puheenvuoroa joissa sanotaan suurin piirtein näin kirjoitin äsken ylös tämän että kun päästöoikeudet on huutokaupattu niin se oli siinä

erityisen huolestuttavaa on että hallituksen nuorisotakuumalli on osoittautunut meidän monien ennakkoaavistelmien mukaiseksi

mutta niin kauan kuin ratayhteys ei turvaa tuota sanottua kolmen tunnin prinsiippiä periaatetta niin kauan me edellytämme että tällaisena ostopalveluna tämä lentotoiminta ostetaan

se kolmas ongelma on kilpailuneutraliteetti

tästä syystä palaan nyt vielä käsiteltävänä olevaan lakiin kun kuntarakennelain taikka tämän lain lakiesityksen yhteydessä käsitellään sitä mitkä tunnusmerkit hyvinvoivalle elinvoimaiselle hyvin asioista selviytyvälle kunnalle pitää asettaa niin kyllä totta ihmeessä pitäisi siinä yhteydessä tasan tarkkaan tietää mitkä ovat sen kunnan tehtävät

kaiken aikaa tässä mennään huonompaan suuntaan

kansleri merkel ilmoitti noin kaksi viikkoa sitten monet teistä varmasti huomasivatkin vaati että euroopan unionin perussopimuksen oikeudellista perustaa pitää muuttaa

kun kivihiili ajetaan alas sähköntuotannossa varmasti jatkossa sama kohtalo tulee perässä ennemmin tai myöhemmin myös turpeelle se on ilman muuta selvä

toimiessani omistajaohjausministerinä muistini mukaan kaksi kertaa virkamiehet esittivät kemira growhown myyntiä ja sama ostaja oli kummallakin kertaa

mutta siinä tapauksessa että kreikka jää euron ulkopuolelle on ilman muuta selvää että niin kuin normaaleissakin oloissa imfllä silloin on päävastuu

toinen tarina on sitten se että kun nyt res direktiivejä ollaan uudistamassa niin kuin edustaja leppä puhui siitä siellä on suomen kannalta sellaisia vaaramomentteja mutta se on toinen tarina

eli kaikkien yhteissijoitusyritysten eri muodoissa missä ne ovatkin toimintaa säätelee tämä lainsäädäntö ja erityisesti sitten näitten rahastojen hoitajien velvollisuuksia ja normistoa tässä erityisesti määritellään

näin eräitten parin kaupungin kohdalla tällä hetkelläkin on asianlaita ja minä toivon että tämä periaate alle kolmen tunnin yhteys maakunnan pääkaupungista suomen pääkaupunkiin turvataan ja siinä käytetään sekä lentotoiminnan että ratatoiminnan yhteyksiä

kun kaivoslupa on käsittelyssä siihen ei tarvita välttämättä edes sitä että siinä olisi kaava ei tarvita minkäänlaista kaavaa siihen että kaivoslupa voidaan myöntää

myöskin luonnon biodiversiteetti ja moninaiset mahdollisuudet tyydyttää ihmisten ikään kuin ei aineellisia tarpeita ovat nousseet monella tavalla entistä tärkeämpään rooliin ja asemaan ja myöskin tässä suhteessa suomi ja suomen luonnonvarat ja luonto ovat mahtava mahdollisuus myös elinkeinollisesti mahtava mahdollisuus

mitä tekemistä päästöoikeuksien huutokaupalla on tämän idean kanssa windfall voittojen kanssa

arvoisa puhemies

sitten kun omistajaohjaus oli ministeri häkämiehellä olin toki hallituksen jäsen tuotiin jälleen kerran esitys siitä että nyt on taas ostajaehdokas tilanteessa jossa kemira growhow oli erittäin huonossa hapessa edellytykset mittaviin investointeihin olivat olemattomat

kaiken lisäksi arvoisa puhemies tämän rajauksen käyttö johtaisi käytännössä siihen että todellakaan puun käyttö sellaisen puun mikä ilman muuta joutaisi metsästä energiatarpeisiin ei edistyisi niin kuin pitäisi

viimeiset uutiset jääkiekostakin kertovat tästä

ruotsi tulee kohta perässä sen jälkeen tiedossani ei ole milloin ihan tarkasti mutta todennäköisesti kuitenkin muutama vuosi suomen jälkeen

mutta me luotamme siihen että nämä kaivosyhtiöt ovat vastuullisia ja että kun ne tekevät tällaisen yhteisen suunnitelman kaivosyhtiö paikallinen ely keskus siellä sen ympäristöyksikkö ja sitten kunta nämä ovat ne keskeiset osapuolet kun nämä laativat tällaisen suunnitelman se suunnitelma voisi olla riittävä perusta sille että kaivoslupa kyseiselle alueelle ilman että siinä on oikeusvaikutteista kaavaa edes maakuntakaavaa edes sitä ei tarvita annettaisiin että voitaisiin kaivos tuommoiselle alueelle perustaa

se oli selvästikin merkelin sanoma

nämä ovat kovia lukuja

tässäkin paljolti on kysymys myöskin siitä että myös piensijoittajia nimenomaan näillä säädöksillä yritetään sitten suojata

lopuksi minä rohkenen arvella ja arvioida sanoisiko näin että vähän veikatakin sitä mitä sen perusteella mitä tähän saakka on kuultu voisi olla tuo sote järjestely niin kuin hallitus on sen ajatellut

mielestäni juuri tuossa kohtaa rajojen yli menevässä yhteisvastuussa onkin tämän järjestelmän yksi valuvika

tällä tiellä jatkaminen ei ole suomen tapaisen maan kannalta perusteltua ja järkevää tiellä joka käytännössä merkitsee että meille nyt tulee radikaalisti ja rajusti uusia vastuita

arvoisa puhemies

kun tätä aikaa on rajallinen määrä oikeastaan kahteen asiaan kiinnitän vaan huomiota vielä vähän tarkemmin

kokonaan toinen tarina on se miten siihen suhtaudutaan tällaisessa erilaisten polttoaineiden välisessä arvostuksessa tai ikään kuin syöttöjärjestyksessä

toinen asia jonka halusin tässä yhteydessä vain sanoa on että on hyvä että se säädösympäristö on kunnossa jossa suomessa pyrittäisiin parantamaan pääomarahoitusta yritysten tarvitsemaa oman pääoman ehtoisen rahan saantia varojen kanavoitumista yhteiskunnassa sellaisten kanavien kautta jotka ovat turvallisia jotka kykenevät tekemään sijoituksia sellaisen pääomatarpeen puutteen tyydyttämiseksi jossa pääomatarpeessa kysymys on sellaisesta yritystoiminnasta jota pitäisi saada ylös ja jossa pystyttäisiin kansalaisille työtä tarjoamaan

tässä tilanteessa syntyi päätös tuon kemira growhown myymisestä

arvoisa puhemies

esitys onkin jatkumoa monille viime vuosien toimille euromaiden yhteisvastuun lisäämiseksi

kansakunnan kyky selviytyä vaikeitten aikojen yli on juuri niin hyvä kuin on kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kyky selviytyä vaikeitten aikojen yli ja nyt ne ratkaisut mitä tämä hallitus on tehnyt ja nyt tekee ensi vuoden budjetissakin tarkoittavat sitä että juuri niiltä joilla on heikoimmat edellytykset selviytyä vaikeimman yli otetaan nyt monelta kohtaa sekä lapsiperheiltä että eläkeläisiltä

me lähdemme siitä että jos tämä jostain syystä kuitenkin johtaisi puun markkinoiden vinoutumiseen niin sitten pitäisi välittömästi ja proaktiivisesti siihen tilanteeseen tarttua ja korjata järjestelmää

niihin syntyy kaiken aikaa erittäin paljon uutta metsänielua

ministeri urpilainen täällä päivällä luetteli mitä kaikkea suomalaisen teollisuuden eteen on tehty ja yhtä ja toista varmasti onkin tehty mutta totuus on se että teollisuustuotanto on edelleen vapaassa pudotuksessa

minä ymmärrän ihan hyvin että on tärkeää kertoa perustelut mutta olisi hyvä että olisi joku logiikka sille perustelulle

esimerkkinä usa

arvoisa puhemies

en ole ylpeä tuosta päätöksestä ja olen monta kertaa jälkikäteenkin sen sanonut että olisi ollut parempi että sitä ei olisi myyty

sata ydinreaktoria suurin piirtein yhdysvalloissa ja se ydinjäte makaa tällä hetkellä siellä tietyillä alueilla kertomatta tai edes tietämättä kaikkia niitä alueita ilman että siitä sitä loppusijoitusratkaisua vielä yhdysvalloissakaan on tehty

päättelen sanomaani suurin piirtein tähän tapaan

samaan aikaan kuitenkin näitten durbanin päätösten perusteella meillä syntyy tilanne jossa maankäytön muutosten seurauksena lähtevä nielu lasketaan ihan absoluuttisesti niin kuin se tapahtuu mutta sitä luonnontieteellistä nielua mikä tosiasiassa metsiin syntyy ei meinatakaan ottaa huomioon siinä määrin kuin luonnontieteellistä nielua syntyy kaiken aikaa

julkisuudessa kerta toisensa jälkeen näkee ajatuksen siitä että kun euroopan keskuspankki tai oikeastaan keskuspankkijärjestelmä koska sitä kauttahan se taakka varsinaisesti otetaan kannettavaksi lähtee painamaan rahaa ei sieltä mitään sen kummempaa seuraa jnp

minä annan erittäin suuren arvon sille että vaikka tässä vaalit ovat lähellä niin täällä on hallituspuolueen riveissä paljon väkeä edustajia kunnioitettavia edustajia jotka näkevät mistä tässä on kysymys

arvoisa puhemies

sekä väärin tiedoin että puutteellisin tiedoin hallitus on vastannut siihen välikysymykseen joka sille hallitukselle siis on täällä jätetty

siinä olen ehdottomasti sitä mieltä että turve on kotimainen niin kuin kansainvälinen energiajärjestökin ilman muuta suosittaa aina siitä läheltä löytyvää energialähdettä

yhdyn siihen että se on aika raskas

yritän sanoa tällä sitä että tämä lainsäädäntö sinänsä ei tuo mitään uusia velvoitteita mutta ei se myöskään mielestäni tuo sellaisia merkittäviä uusia uhkia velvollisuuksia rajoitteita tai avoimia ovia joita ei olisi nyt jo tällä hetkellä olemassa

se on sitä monelta kohtaa ja monien erillisten lainsäädäntöjen vahvasti raskaaksi tekemä minunkin mielestäni ja uskon että hallitus laajemminkin yhtyy tähän

mutta syy miksi olin poissa oli erinomaisen perusteltu ja tulokset jotka poissaoloni seurauksena sain tutkimuksissa joissa olin ovat sillä tavalla mitenkä nyt sanoisikaan helpottavia että halusin tulla ihan käyttämään tämän pienen puheenvuoron tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

jos tällä paikalla maan korkeimmalla poliittisella päätöksentekopaikalla väärin tiedoin ja puutteellisin tiedoin eduskuntaa informoidaan on ilman muuta selvää että täsmälleen samalla foorumilla hallituksen ei vain sen puolustusministerin vaan koko hallituksen on kerrottava asian oikea laita

ja kun teollisuustuotanto on vapaassa pudotuksessa se on silloin tärkein merkki siitä että myöskin vienti on selvässä laskussa niin kuin kaikki tiedämme sen nyt olleen

minä rohkaisen teitä puhukaa ryhmissänne ja yritetään käydä tämä asia metsäteollisuuden kanssa ja energiateollisuuden eri osapuolten kanssa yhteistyössä läpi niin että tästä saadaan hyvä ratkaisu

tässä pitää pystyä raivaamaan menettämättä sitä kansalaishyvää mikä liittyy siihen että erilaisten asioitten joihin lupia tarvitaan valmistelussa kansalaisia kuullaan

nimenomaan niihin yrityksiin jotka ovat avoimessa maailmanlaajuisessa kilpailussa tuolla vientimarkkinoilla maailman turuilla ja tantereilla vientimarkkinoilla

no taatusti on

en ole kyllä paikalla ollut täällä joten minä en tiedä onko keskusta ollut sitä mieltä että tämä on huono esitys minun mielestäni tämä on ainakin ilman muuta parannus vallitsevaan tilanteeseen

jos sieltä sitten eivät kuitenkaan selviä ne joita rahoitetaan tällä tavalla jaloilleen niin se ongelma kaatuu sitäkin rumempana ja rajumpana kaikkien meidän päälle kaikkien niiden maiden päälle jotka ovat euron jäseniä jotka ovat euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniä

kaiken lisäksi komission esityksen mukaan komission itselleen tulisi merkittävä päätöksentekijä komissiosta itsestään tulisi merkittävä päätöksentekijä noista rahoista jotka eivät ole komission vaan euromaiden vastuulla hankittua rahaa

ilman muuta sekä oikeuskanslerin että perustuslakivaliokunnan näkemykset otetaan huomioon kielikysymyksessä

näin käy

suomi on jo aikaisemmin tehnyt ison joukon kansainvälisiä sitoumuksia niin ipcc prosessissa kuin myöskin euroopan unionin piirissä tehdyissä päätöksissä